sitten näistä vastuista ja tästä laajemmasta selvityksestä jos puhutaan nyt tämän raideliikenteen osalta niin minä luulen että tässäkään salissa ei ihan täysin ole selvillä mitä on liikenneviraston vastuulla eli sen entisen ratahallintokeskuksen vastuulla ja mitä on vrn koko konsernin vastuulla

räpyläni perustuu tästä ajasta haluavat

jos on edellytyksiä päätöksentekoon mennä eteenpäin siinä asiassa niin siitä päätetään seuraavassa hallituksessa ja epäilisin että hallitusneuvotteluissa

mutta tämä on asia johon toivon että nyt myös tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun tätä kertomusta käsitellään erityistä huomiota kiinnitetään

jo viittasin tähän ylijohtaja lehikoisen parin vuoden takaiseen työhön ja kun äsken katsoin sitä niin siellä oli aika paljon esityksiä tästä opintojen nopeuttamisesta mukaan lukien opinto ohjaus kaikilla kouluasteilla joka myös on tämänkin hallituksen esityksen toteuttamisen kannalta äärimmäisen tärkeä

jos te kuuntelette aidosti kuntia niin teillä on vain yksi johtopäätös

siitä annan kiitosta ja kunniaa sekä vrn puolelle että liikenneviraston puolelle että he aloittivat siellä vuodenvaihteessa nämä niin sanotut aamun ryhtipalaverit joissa käydään yhdessä läpi se miten se päivä hoidetaan ja myös miten tulevia päiviä hoidetaan

nyt tulen siihen kohtaan että kun ajatellaan kuntia missä tilanteessa ne sosiaalitoimen puolella ovat erinäköisten tehtävien osalta ei vähiten lastensuojelun resurssien osalta niin olisi järkevää että kun kuntien ja valtion tehtävienjakoa käydään jatkuvasti läpi niin nyt vihdoin pystyttäisiin tällä vaalikaudella päättämään siitä että omaishoidon tuki ja myös tämä toimeentulotuen normitettu osuus siirrettäisiin sinne kelan vastattavaksi ja sitä kautta kunnissa sosiaalipuolella pystyttäisiin enemmän resursoimaan muun muassa lastensuojelu rust trust ja juonen lastensuojelua

kun tämä lisätalousarvio oli täällä salissa lähetekeskustelussa kyselin silloin sen perään onko finavia tämän pääomituksen myötä finavia sekä maan hallitus sitoutunut siihen että suomen nykyinen lentoasemaverkosto säilytetään

pyydän teitä kiinnittämään huomiota siihen että tällä hetkellä meillä nimenomaan yliopistoissa opiskellaan pääsääntöisesti sieltä syyskuun puolestavälistä syyskuun loppukaudesta sinne joulukuun alkuun marraskuun loppuun ja sitten taas siellä kevätpuolella tammikuun puolestavälistä sinne huhtikuun loppupuolelle

sehän on juuri näin että se on merkittävä päätös mitä kyseinen ja kulloinenkin ministeri sitten tekee

tässä selvitystyössä tulee käydä läpi myös se mikä on infran kunto mitä siellä tarvitsee tehdä tai tarvitaanko minkälaisia investointeja jotta tätä pullonkaulaa saataisiin avattua

pohdin sitä antaako se riskin siihen että avaa sellaista

on paikallaan vaikka tässä käsitellään nyt näitä lepäämään jääneitä hallituksen esityksiä antaa evästystä tälle poliittiselle työryhmälle joka rupeaa tekemään tätä uutta vaalilakia

minua rauhoitettiin tässä asiassa näkökulmalla että jos ministeri kerran tekee sellaisen virheen niin sosiaali ja terveysjärjestöt ovat sillä tavalla äänekkäitä järjestöjä että ne eivät tule katsomaan sitä hyvällä ja sellainen ei tulisi toistuvasti olemaan mahdollista

eli aika paljon on aikaa jolloin opiskelijat eivät ole opintojen parissa ja minusta olisi tärkeää että tässä tehtäisiin rohkeampia päätöksiä sen mukaisesti että koko kalenterivuosi otettaisiin tehokkaammin myös yliopistoissa käyttöön

haluan nyt kysyä oikeusministeri henrikssonilta kun puhuitte äsken sekä poliittisesta työryhmästä että myös parlamentaarisesta työryhmästä ja haluan kuulla vastauksen kumpaa tietä mennään

se on erittäin iso kysymys ja ei aivan yksinkertainen eikä sitä todellakaan tässä mietinnössä ole kovin laajasti jos ei ollenkaan avattukaan

tämä asiahan kantaa niin sanotusti populaaristi arkikielessä nimitystä kolmas lukukausi eli muodostettaisiin kolmas lukukausi

totta kai tässä jokainen kantaa omalta osaltaan vastuuta niin myös minä itse ministerinä sen suhteen mitä olen ollut tekemässä tämän asian kannalta

ensinnäkin tästä lentoliikenteen tilanteesta haluan todeta sen kun täällä on keskusteltu jo monessa yhteydessä tänäkin syksynä siitä että totta kai lentoliikenne myös kotimaassa tarvitsee ensinnäkin matkustajia lentoyhtiöitä eli operaattoreita ja sitten lentoasemia